arvoisa puhemies

te olette nyt kahdessa puheenvuorossa tässä debatissa ja aikaisemminkin jo ihmetelleet minkä takia autoveroa lasketaan ja toisena asiana minkä takia pohditaan miten kabotaasiliikenne saadaan vastaamaan eu määräyksiä

kannatan edustaja mäntylän tekemää epäluottamuslausetta ja tämänkin epäonnistuneen lain hylkäämistä

tekisi mieleni tässä kohtaa kysyä näistä julkisen hallintokoneiston kasvamisen seurauksista että mitä tekee esimerkiksi yksi kunta vaikkapa kolmella kaupunginjohtajalla

eu on antanut suomelle huomautuksen kabotaasista ja myös autojen liisauskäytännöstä jolla on suora merkitys autokaupan menekkiin

otitte tämmöisen vastakkainasettelun että pari hassua metsästettyä eläintä vai se mitä siitä saadaan muuta

sitten eusta samaan aikaan tulee määräyksiä jotka tosiasiallisesti tulevat suurentamaan meidän aluskokoja jotka meidän nykyiseen satamaverkostoon eivät mahdu

en tarkoittanut että se on pääsääntöistä mitenkään

jos te haluatte ihan oikeasti että autoverokertymä pysyy jonkinmoisena niin pistäkää sitten omaan vaihtoehtoonne myös samat verojen laskut

jousimetsästys on nouseva harrastuksen muoto ja se tuo tullessaan aivan taatusti jos suomessa ollaan jousimetsästyksen edelläkävijöitä turismia suomeen

näiden kahden asian johdosta kysyn nyt onko nykyiset budjettipäätökset ja investoinnit tähdätty ja suunniteltu niin että ne täyttävät nämä ten t määräykset ja tulevat semmoisiin satamiin joihin tulevaisuudessa aluksetkin mahtuvat

ja jos tämmöinen luonnonsuojelualue on paikka missä vaikka turisti erityisluvalla saa jousimetsästystä harrastaa ja paikallinen metsästäjä on katsomassa että kaikki menee meidän sääntöjemme lakiemme mukaan niin minä väitän että se suomi kuva minkä se vie maailmalle kun se on luonnonsuojelualueella mikä on suomen kauneinta luontoa on jotain pikkasen enemmän kuin pari hassua metsästettyä eläintä

pisara rata on kallis hanke ja tähän on liikenteellisessä katsantotavassa paljon halvempiakin vaihtoehtoja

mutta pisara rata tässä tyylissä on nimenomaan asuntorakentamisen hanke

vasemmiston tuomassa tilannekatsauksessa ei ollut mitään uutta mutta kokoomuksen edustaja kurvisen toteamus siitä että puolustusvoimauudistus menee kivuttomasti on jotain uutta ja pöyristyttävää

mahdollisesti venäjä voi vetää ylilentokiellon

siinä vaiheessa aasia hubin menettäminen tuo finavialle isoja miinuksia

kertausharjoitukset maanpuolustuskurssit reserviläisjärjestöt ne takaavat toimivan reservin ja maanpuolustustahdon

tiedän että se on vähän tämmöinen uusi ajatus ja sitä ei ole kauheasti ennen pohdittu ja varmasti se herättää vastustusta ja ristiriitoja mutta silti tämä on potentiaalisesti niin iso asia että se kannattaa pohtia kunnolla

ja missä on malmin kentän kaikki valmistelutyöt

niistä on pidettävä huoli

onko ollut keskustelua siitä että tähän voitaisiin käyttää kehitysyhteistyörahoja koska se on suurelta osin humanitaarista toimintaa myös

arvoisa puhemies

hieno kuulla että oppositiostakin löytyy tukea järkeville esityksille

tahdon vielä nostaa tästä viranomaisyhteistyön käsitteestä esimerkinomaisesti vesipelastuksen koska se aukaisee sen että viranomaisyhteistyö on muutakin kuin se että samalla lailla liikenneonnettomuustilanteessa on poliisi ja pelastuslaitos

libanonin tilanteesta

edustaja ojala niemelä te ette näköjään ole kuunnellut tätä keskustelua hirvittävän tarkkaan

te sanoitte lähetetyistä työntekijöistä ja tästä kabotaasiasioista semmoisia asioita mitkä on tässä kuultu jo useaan otteeseen ja mitkä ovat valiokunnan mietinnöstä selkeästi luettavissa

vesipelastus on semmoinen tehtävä missä kaikki nämä viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä

ja anteeksi edustaja taimelalle ei tullut aikaisemmin vastattua tuosta tanskan tilanteesta eli valiokuntakuulemisessa on kuultu että tanskan oikeudellinen tilanne sen haasteen etenemisaste on erilainen kuin suomella ja nämä ovat kaikki tietysti siis tulleet asiantuntijakuulemisessa esille

samassa isommassa vesipelastustehtävässä pelastussukellustehtävässä voi olla sukeltajia puolustusvoimien rajavartioston poliisin ja pelastuslaitoksen piiristä sinne ollaan menty vaikka rajavartioston helikopterilla toiselta puolelta suomea ja yhteistoiminnassa myös poliisin ruumiskoirat etsivät kohdetta

eli kuten sanoin niin kaikkia ei ole voitu kirjoittaa tuohon mietintöön ja se on kokonaiskuva

tämä on hyvä esimerkki siitä että viranomaisyhteistyö on todellakin paljon laajempi asia kuin mitä ensiarvaamalta asiaa lähemmin tuntematta tajuaa

ja kokonaiskuvasta edustaja kymäläinen

varuskuntien lakkautus on tässä kohtaa äärimmäisen harmillista koska siellä varuskuntapaikkakunnilla on tämä yhteistyö ollut puolustusvoimien pelastuslaitoksen ja poliisin yhteistoimintana varsin saumatonta ja hyvää

valiokunnan liikenne ja viestintäministeriöstä saaman perusteellisen selvityksen pohjalta valiokunta arvioi että esityksen mukainen lainsäädännöllinen ratkaisu on käytännössä ainoa ja väistämätön vaihtoehto tämän hetkisessä tilanteessa

kun edustaja tynkkynen nosti tässä nämä uudet mahdolliset tulevat energiantuotantomuodot niin siinä tapauksessahan voi käydä niin että nämä onkaloon loppusijoitetut ydinjätteet ovat jossain vaiheessa raaka ainetta ja polttoainetta josta voidaan repiä uudelleen sitten taas tehoja irti joten tämä loppusijoitus on tehtävä todella huolellisesti ja siihen liittyvät ongelmat on ratkaistava

hallituksen suuruuden ihannointi on ohjannut lähes kaikkia päätöksiä mitä tältä hallitukselta nyt tänne saliin on tullut esimerkkinä pora kolmonen hallintouudistus joka on opposition epäilyksien mukaan ajanut jo tässä vaiheessa kiville

eräs alue on nyt toiminut niin että siellä hallinto on hajautettu sinne sun tänne pikkasen titteliä muutettu palkka on noussut ja sopimukset on allekirjoitettu

yhtään ei ole hallintoa kevennetty ja jäljellä on vain se että tavoitteen mukaisesti pitää irtisanoa porukkaa joten se lähtee kentältä siitä tekevästä työstä mistä sen nimenomaan ei pitänyt lähteä

tämä kuntien pakkoliitoshanke on alun perin ollut samalla lailla karille ajavan laivan kyydissä

oppositio on tarjonnut yhteistyön kättä ja parlamentaarisessa yhteistyössä tästä olisi voitu saada jotain

vaalit ovat joka tapauksessa tulossa kohtapuoliin ja oppositiossa on kaksi suurta puoluetta joista vähintään toisen ellei molempien uskoisin olevan seuraavassa hallituksessa

tämä tarkoittaa sitä että tässä vaiheessa hallituksen näin isot esitykset eivät tule sitten etenemään tämmöisenään eli olisi kannattanut tehdä yhteistyötä silloin ajoissa

todennäköisesti perussuomalaisten kuntaohjelman mukaan jotain peruskuntapiirikunta mallin pohjalta jotain siihen viittaavaa tulee olemaan sitten ensi kaudella

ihmettelen kyllä edustaja viitasen toimintaa täällä

vapaaehtoisissa kuntaliitoksissa on hyviäkin puolia kuten kuntien tehtävien karsimissysteemeitä ja rahoitus tehtävien puoleen ja sote uudistuksen tarpeellisuutta ei kiistä kukaan

sitä minä en kyllä ymmärrä miten joku voi noin innokkaasti puoltaa ja kannattaa vakuuksia mitkä eivät kelpaa kenellekään muulle

se on tosiaan harmi ettei hallitus ole halunnut tehdä tässä yhteistyötä vaan pakolla riidalla painaa eteenpäin

toreilla on kuitenkin herännyt kohtalaisen paljon ihmetystä ja epäilystä sen suhteen onko hallitus nyt pyyteettömästi kuntien ja kuntalaisten asialla joskin myös keskustan pyyteettömyydestä herää epäilyksiä

me katsomme suomalaisten tulevaisuutta ja suomalaisten parasta

kuntauudistuksen pakkoliitokset on nähty tietynlaisena politiikan käyttövälineenä ja nimenomaan puoluepolitiikan

pakkoliitoksilla hävitetään pienempiä kuntia

no nyt tämä hallitus sisältäkin päin jo keskenään tappelee siihen malliin että näkee että vaalit ovat tulossa

olemme eu vaalipoteroissa ja hallitus ei sieltä enää ylös nouse ennen eduskuntavaaleja joten se tiedetään jo nyt ettei tämmöinen hallitus ole toimintakykyinen

tässä ei ole mitään muuta kuin kivien heittelyä poterosta toiseen joten tällainen hallitus ei nauti minun luottamustani

minun mielestäni kun suomessa ylipäätään auton omistaminen on lähes välttämätöntä joukkoliikennettä ei ole kuin oikeastaan pääkaupunkiseudulla ja semmoista mikä korvaa sen auton ja on pitkiä etäisyyksiä lasten harrastuksia työssäkäyntiä pitäisi muuttaa koko ajattelu niin että mitä hyötyä me saamme siitä jos liikkuminen on mahdollisimman halpaa

kenties liikkumisen halpuuden johdosta työssäkäyntialue olisi isompi laajempi kenties siitä saataisiin jotain hyötyä ja näitä muita hyötyjä pitäisi nähdä isona kokonaisuutena

kun edustaja vähämäki sanoi että näitä päästötuloksiakin on mittailtu vähän niin kuin haja asutusalueen jätevesiasetuksen ce merkintöjä niin kyllä tämä nyt vähän sukkelalta sitten kokonaisuudessaan tuntuu

ajattelua pitäisi muuttaa

joukkoliikenne on asia mitä painotetaan tässä selonteossa

minun tarvitsee todeta vaikka olenkin suhteellisen isosta kaupungista että ei se joukkoliikenne toimi niin kuin täällä pääkaupunkiseudulla

se on muualla keskittynyt valtaosaltaan koululiikenteen suorittamiseen ja toimimiseen siihen se loppuu

jos esimerkiksi lapset harrastavat jotain niin siinä tarvitaan aina henkilöauto millä vanhemmat kuljettavat

joukkoliikenteestä ei löydy siihen apuja eli se ei ole vastaus valtakunnallisesti katsottuna joka asiaan

perussuomalaiset ovat julkaisseet oman rakennepakettinsa jo ennen hallitusta ja se on luettavissa perussuomalaisten sivuilta

tähän tukipolitiikkaan pikkaisen viitattiin jo asumisen suhteen mutta se on yleensäkin sidoksissa omaisuuteen

mutta jälleen kerran ainakin uutisissa tämä vääristely mitä hallitus harrastaa ettei meillä ole vaihtoehtoa ettemme esitä vaihtoehtoa sai jalansijaa

jos jollakin on omistusasunto niin käytännössä se estää tuet vaikka se tuen tarve olisi hetkellinenkin jolloin on pakko pärjätäkseen elämässä myydä se asunto ja silloin jos on pakko ei se hinta välttämättä ole sen mukainen kuin sen pitäisi olla

siinä kohtaa haluaisin nostaa esille sen että ne tiestöt mitkä siellä ovat eivät pysty vetämään sitä kasvavaa liikennemäärää

ja saadaan sitten mimmoinen hinta tahansa se kasvattaa kuitenkin sitten tarvetta vuokra asunnoille elikkä tämän koko tukipolitiikan perusteet pitäisi ottaa myös asumisen kannalta uudelleen tarkasteluun

se on totta että tältä alalta on löydettävissä säästöjä mutta se ei onnistu ilman että tämä pitkään perussuomalaisten vaatima omaishoidon tuki saa kunnolla rahoja ja tämmöinen ennalta ehkäisevä työ saa jalansijaa ja rahoja

rajaliikenteen muutenkin rajavalvonnan tullien rajavartijoiden resursseja tarvitsee lisätä koska vähän ajan päästä siellä on varsinaiset imatranajot käynnissä

ja toinen asia mistä on sitten tullut minulle yhteydenottoja liittyen kiinteistöveron nousuun ja sitten kiinteistön tai asunnon perusparantamiseen ja korjaamiseen

ja se vaikuttaa vain silloin kun sitä on tehty pitkään monia vuosia joten ennen kuin säästöjä syntyy on sijoitettava vanhainkoteihin tai yleensäkin kaikkiin mihin haetaan ennaltaehkäisystä säästöä tuplarahat muutaman vuoden ajan että ne säästöt syntyvät

itärajalta tulee myös tosiaan raskaan liikenteen käyttäjiä venäläisiä rekkoja tälle puolelle

kun korjaamisen jälkeen arvo nousee niin kiinteistövero nousee

jos ei siitä saada sitten taas vähennyksiä niin minulle on esitetty kysymyksiä kannattaako tätä edes kuitilla sitten tehdä ja ilmoittaa mihinkään

ne eivät edes tankkaa täällä koska ne ajavat isoilla tankeilla täysillä tankeilla tulevat tänne

on mielenkiintoista myös että jos rupeaisi laskemaan niitten tankkien suhteessa sitä kulutusta mikä kilometriä kohti on tullut niin johonkin sitä tuntuu häviävän

eli tämä harmaan talouden keskustelu mitä hallitus nyt harrastelee pitäisi ottaa tältäkin kantilta huomioon että tämä on ehkä mennyt jopa päälaelleen

tämä niin kuin oppivelvollisuusiän nostonkin vaikutus syö sitten kuntataloutta

se kor vaussumma mikä oppivelvollisuusiän nostoon on ohjattu on täysin riittämätön ja molemmissa näissä esimerkeissä kaivataan kuntien valtionosuuksien nostoa

edustaja heinonen otti esille että nämä ulkomaalaiset tarvitsee jotenkin saada kontrollin alaisiksi

yksi keino voi olla se että polttoainetankkien kokoa säädellään tai jos on isompi tankki niin sitten siitä maksetaan joku osuus

jos sitä perustellaan sillä että syrjäytymistä estetään niin miksi sitä ei nosteta sitten enemmän ja saada entistä parempia tuloksia

toinen tapa tosiaan mikä ryhmäpuheessakin esitettiin on jonkinnäköinen vinjettimaksu tai jokin muu järjestelmä

vai onko kuitenkin tulkittavissa niin että nuorisotakuun kompasteltua tämä on yksi keino millä hoidetaan nuorisotakuuta

on epäoikeudenmukaista että sieltä tulee suuri määrä rekkaliikennettä tälle puolelle ja se mikä kärsii siinä on suomalainen raskasliikenneyrittäjä

arvoisa puhemies

rakennepaperissa lukee myös sosiaali ja terveysalan säästöjen perustuvan julkisten palveluiden henkilöstön vähentämiseen julkisten palveluiden henkilöstön vähentämiseen

ruuan hintaan vaikuttaa paljon enemmän se kuinka paljon kaupan osuus on sen lopputuotteen hinnasta eli siihen pitäisi ennemmin panostaa sen rajoittamiseen minkä nämä suuret elintarvikeketjut tai välittäjäketjut tästä välistä nappaavat

sitä on monta kertaa selvitetty mutta selvittämistä tarvitsee jatkaa kunnes tulos löydetään

työn rasittavuus näillä aloilla on jo nyt aivan äärimmillään ja siellä ei ole yhtään löysää paikkaa

kampaamoiden ja muiden käsityöpainotteisten erittäin työllistävien alojen alvin lasku näytti sen että sillä oli työllistävää vaikutusta ja se on vaikuttanut piristävästi näihin aloihin

täällä on kysytty vastuuta ja vaihtoehtoja ja myöskin sitä eikö mitään kiitettävää ole

mainittakoon vielä tässä yhteydessä että hallitus ei todellakaan ole kaikkia välillisiä vaikutuksia minun mielestäni kunnolla laskenut ja pohtinut

sen osoittaa jo tämä lehtien alvin nosto

mutta sekään ei aivan ilman rakentavaa kritiikkiä maaliin pääse koska se on vasta puolitiessään

annatteko tähän rakenneuudistukseen sen tarvitsemat rahat vai jätättekö sen pelkäksi populistiseksi paperiksi

itse en nostaisi yleistä alvia noin paljon mitä tuolla nyt tehdään vaan tekisin sen aivan eri tavalla ja meidän suomalaisille parempi budjettimme vaihtoehtobudjettimme on siitä esimerkki

epäilen että tämä hallitus ei kykene korjaamaan kuntien valtionosuuksien alamäkeä vaan leikkauslista jatkuu eikä korjausliikettä tehdä